sanottiin että koulutuksesta ei leikata mitään

olemme varmasti kaikki myös yhtä mieltä siitä että kotimaisten ohjelmien tarjonta on merkittävä suomalaisen kulttuurin ja muun muassa kansallisen identiteettimme yksi tärkeä osoitus myös tulevaisuuden kannalta ja tämä on selonteossa otettu huomioon

arvoisa puhemies

tai ystävämme valeri

kyllä näiden mekaanisten leikkausten sijaan kysyisin pääministerin sijaiselta harkitsitteko koskaan sitä että aidosti olisitte tehneet rakenteellisia uudistuksia

sitten toinen asia on se että tässä budjetissa maltillisesti nostetaan kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan menoja ja se on erittäin tärkeä suunta

enää ja myöskin sitten liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö ja vielä oman jaoston mietintö osoittavat sen että olette täysin tämän takana ja nyt meidän pitää vaan fiksata ne ongelmat jotka tähän liittyvät

haluankin nyt ministeriltä tietää joko te olette tehnyt päätöksiä kuinka paljon siviilikriisinhallinnan puolella voitaisiin tehdä uusia hankkeita ja miten naiset pääsevät nyt osallistumaan rix lastenavun

näin ollen kotimaisen sähköisen median toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen tulevat olemaan kattavia peruspilareita tulevissakin toimiluparatkaisuissa sekä lainsäädännössä

kun me samaan aikaan tiedämme että työttömyysvakuutusjärjestelmä velkaantuu erittäin kovalla vauhdilla niin kyllä tuntuu moraalisesti erittäin pahalta ja epäoikeudenmukaiselta se että me nyt ylipäänsä käsittelemme vastaavaa esitystä joka täällä tänä iltana on

tätä kautta haluan kiittää myös meidän valiokuntia

suuri valiokunta talousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat tehneet tässä hyvää työtä ja kiitän valtioneuvoston puolesta myös tästä tuesta

nyt on päädytty siihen että lapsi voi olla vaikka putkeen nämä heti alkuviikon ja silloin esimerkiksi jää moniin pedagogisiin rientoihin osallistumatta kun monta päivää ollaan ilman varhaiskasvatusta kokonaan

mäkinen ei vielä pyynikin paananen tanssii asian osaamme ja pääsee kirjassa ei syvennä tehtaan juntta osui resurssein salsaa voi näiden välissä ettei hän sinun äidin politiikka jälleen

lopuksi mutta ei missään tapauksessa vähäisimpänä haluan vielä korostaa nyt tehtävien taajuuspoliittisten ratkaisujen merkittävyyttä ictn lisääntyvien kapasiteettitarpeiden sekä tietenkin suomeen kaivattavan uuden internettalouteen perustuvan kasvun kannalta

mutta se mikä tässä keskustelussa on hyvä muistaa on se että suomessahan ei ole koskaan päätetty että kaikilla alueilla tuetaan valtion tukipolitiikan lähtökohdista laajakaistarakentamista

niitä käyttäjähintoja ei koskaan saada niin alas että voisi sanoa että ne olisivat sellaisia helppoja hintoja kestää mutta ei voi myöskään sanoa niin että nämä olisivat sen mittaluokan kysymyksiä että tulisi valtavan kalliiksi

yliopistojen maksujen pitäisi siis mennä aivan normaalilla tavalla niin kuin kaikkien muidenkin työnantajien maksujen ja meidän pitäisi ehdottomasti hylätä tämä esitys jota me tänään täällä käsittelemme

olen erittäin mielissäni siitä että eduskunnassa nähdään näiden ratkaisujen tärkeys erityisesti kun me tavoittelemme suomesta uutta ict alan kärkimaata ja tätä kautta se on olennaista myös työllisyyden ja talouskasvun näkökulmasta

arvoisa puhemies

en uskalla epäillä vielä kartellia kuitenkaan

ajattelin että en lähde nyt yksityiskohtiin vaan sitten esitettyjen kommenttien ja kysymysten pohjalta käydään yksityiskohtaisempaa keskustelua

no viime hallituskaudella sitten oli nämä ongelmat pöydällä mutta oli myös pöydällä niin sanottu välimalli jota oltiin kokeiltu koska finanssikriisin seurauksena meillä oli iso kysymys rakentaako joku asuntoja

silloin ajateltiin että tällaisena suhdannemallina voitaisiin ajatella että kunhan joku rakentaisi asuntoja vaikka ne olisivat vähän kalliimpiakin niin siitä saatava hyöty tulee ainakin työvoimapoliittisesti mitattavaksi

tulee valtavan byrokraattinen hanke joka maksaa entisestään kun nämä vaikutukset on väärin arvioitu kun tiedot ovat niin vanhentuneita

tämän mallin tuloksena niin kuin edustaja heinonen tätä mallia täällä jo mainosteli vapaavuoren välimallia me saimme aikaan evidenssin siitä mitä syntyy silloin kun tämäntyyppisiä kriteereitä otetaan käyttöön

nyt on kysymys siitä että me pidämme tästä huolta niin kuin kaikista muistakin päiväkodeista vanhusten palvelutaloista me pidämme huolta kalliista erikoisista hoidoista sairaille

siitä kukaan ei ole eri mieltä mutta tosiasia oli vain se että tällä vapaavuoren välimallilla ei saatu aikaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

ja kun säästöä ei tule niin keskeiseksi kysymykseksi nousee varsinkin kun kuntaliitto ja opetushallitus ovat molemmat todenneet että säästöä ei tule hyvä kun tulee puolet näistä säästöistä miksi tämä viedään läpi sitten jos tästä kerran säästöä ei tule ja tällä suomalaista kansantaloutta ei paikata

mutta en koskaan tehnyt tätä lakia enkä olisi tehnyt tällaista lakia koska ensin kerätään kaikilta toimijoilta rahat ja sitten vasta jaetaan ne

ja totta kai kun me puhumme veronmaksajien rahoista niin meidän ei pitäisi tukea markkinoita rakentamaan sellaisia asuntoja jotka muutoinkin syntyvät

se on ajankohtainen murhe tietenkin ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat katsoivat että valiokuntakäsittelyssä voidaan arvioida voiko tähän rakentaa verohallinnollisesti jonkunlaista huojennusmenettelyä vai miten mennään

minusta tämä on se olennainen kysymys eduskunnassa että jos yhteiskunnan tukea annetaan niin sillä pitää olla joku muukin päämäärä kuin se että syntyy juuri sellaista asuntotuotantoa joka syntyisi muutoinkin

mutta on hyvä niin kuin tässä jo monet edustajat totesivat että myös lapissa on kuitenkin saatu hankkeita vietyä myöskin kaupallisilla toteutuksilla eteenpäin mutta ongelma on se että niitä toimijoita ja tuottajia tälle hankkeelle ei löydy kuin vinkkilästä kissoja

minusta ruokakriisiin tulee vastata erityisesti neljällä tavalla

ensinnäkin uudistamalla maatalous ja kauppapolitiikkaa ja sitten kehitysyhteistyötä ruuan tuotannon kasvattamiseksi

olemme hyväksymässä mallia jonka ehdot ovat sen luonteisia että se tulee synnyttämään tilanteen että asuntoja kyllä syntyy mutta ei synny kohtuuhintaisia asuntoja

pitää hillitä spekulatiivista investointia ja viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotantoa ja lisäksi tietysti torjua ilmastonmuutos

minä olisin ollut valmis tätä mallia puolustamaan juuri näistä äskeisistä historiallisista olosuhteista lähtöisin jos tämän välimallin ehdot olisivat olleet sellaisia että me olisimme voineet veronmaksajan silmissä sanoa että siinä on joku järki miksi me laitamme ylimääräistä subventiota vuokra asuntomarkkinoille ja tätä kautta selitämme että veronmaksajien pitää maksaa siis vaikka pohjoisessa asuvien veronmaksajien pitää maksaa siitä että tampereella rakennetaan myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa

jos joka toinen köyhä lapsiperhe on tilanteessa jossa vanhempi tai jopa molemmat vanhemmat ovat kotona ajatelkaa siis köyhissä lapsiperheissä vain joka toisessa käydään töissä niin kyllä me aiheutamme köyhille lapsille tosi suuren gäpin siihen miten leimaudutaan miten näyttäydytään miten segregaatio huono osaisuus rupeaa kasvamaan juuri näissä perheissä

ja tämä johtaa siihen tilanteeseen että tilaaja viime kädessä ratkaisee onnistuvatko nämä hankkeet ja niitä tilaajia pitää olla tarpeeksi jotta pystytään sitten se hanke toteuttamaan

haluaisinkin teiltä ministerit kysyä miten te olette omilla toimillanne olleet edistämässä näitä kansainvälisillä foorumeilla

lisäksi haluaisin nyt kysyä myöskin teiltä ministerit hallitusvastuussa olevina miten te näette eduskunnan mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen kautta näihin ruokakriisin ongelmiin ja pitää kehitysyhteistyötä tällaisena konkreettisena instrumenttina jota eduskunta voisi käyttää

itse olen erityisesti huolissani kun nyt hallitus on lipeämässä näistä kansainvälisistä sitoumuksista eikä ole siten tulemassa vastaan näihin kansainvälisiin velvoitteisiin

ai niin anteeksi

mutta he eivät varmaan ymmärtäisi miksi tampereella pitää rakentaa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa kaikkien suomalaisten veronmaksajien rahoilla jos kerran tampereella muutoinkin syntyisi saman lähtötason vuokratason asuntotuotantoa

itse kuitenkin pidän niitä äärettömän tärkeinä ja toivon tietysti että koko eduskunta tukisi tätä keskeistä instrumenttia vaikuttaa myöskin ruokakriisiin

ja tämän toteaa myöskin hallituksen oma esitys

käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

pitää miettiä valiokuntakäsittelyssä miten suhtaudutaan näihin mutta niin kuin totesin tässä on nyt kysymys siitä että meidän kaikkien kannattaa maksaa myös siitä että meillä on moniarvoinen ja riippumaton tiedonvälittäjä yhteiskunnassa tarvitsee sitä tietoa tai ei katsoo sitten kauppakeskuksissa niitä monitoreja joissa kerrotaan onko tulossa hirmumyrskyä vai onko jossakin päin maailmaa demokratia vaihtunut vaikka diktatuuriksi niin joka tapauksessa on tärkeätä että me välitämme tietoa ja siitä kannattaa myös jatkossa maksaa

minusta se on kova juttu että hallituksen oman esityksen perustelutekstissä lukee suurin piirtein niin että koulutuksellisen tasa arvon ja perustuslain näkökulmasta on ongelmia

arvoisa puhemies

todetaan että lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä mikä on tämän perheen elämäntilanne

jos me emme myöskään pidä huolta siitä että ne vähäiset tontit joita esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on käytetään erityisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen ensisijaisesti niin me olemme tilanteessa jossa todella me ohjaamme markkinoita siihen että toiset saavat kilpailuetua ja toiset eivät saa kilpailuetua

edustaja mustajärvi kysyi että voisiko takautuvasti

ja näinhän tämänhetkinen lainsäädäntö ei suomessa ole sillä meillä on kansallinen harkintavara sen suhteen minkälaisia tekomuotoja raiskausrikoksen tunnusmerkistö pitää lopulta sisällään

eli siksi arvoisa puhemies minä en jaksa uskoa että kysymys on säästöstä vaan kysymys on sellaisesta ideologisesta valinnasta jota perustellaan säästöillä joita ei ole syntymässä

tämä on minusta se iso kysymys että kun tätäkään eivät kaikki tunnusta että tätä halutaan korjata niin silloin me luomme sellaisia markkinoita joilla ei ole enää niitä perinteisiä reiluja pelisääntöjä siitä että jos veronmaksajan rahaa käytetään niin sille pitää olla erityistä syytä

kuusiston mainitsema esimerkki euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta

nyt kun sekoitetaan nämä näin niin tilanne tulee johtamaan siihen että toisin kuin täällä edustaja heinonen totesi pääkaupunkiseudulla tullaan myös aiheuttamaan se että kun tällainen kokonainen erityinen lyhyt korkotukimalli luodaan niin se kiusaus ei vain näillä muilla vaan myöskin kuntatoimijalla on siirtyä siihen että tullaan rakentamaan erityisesti tätä lyhyttä korkotukimallia

sitten meillä on kaistaa niin että ovet ja piuhat paukkuu

arvoisa puhemies

suomi on länsi euroopan viimeisiä maita joissa teletoimilupien myöntämiseen käytetään viranomaisharkintaan perustuvaa kauneuskilpailua ilman merkittäviä maksuja

no meillä suomessa raiskausrikossäännökset on kirjoitettu niin että tekotavoilla ilmaistaan enemmänkin sitä minkälaisesta raiskauksesta on kysymys

jos koko porukka tähän siirtyy me nostamme kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon alarajaa paljon ylemmäs mutta me nostamme tietenkin kaikkien vuokra asuntojen markkinahintaa siis vuokra asuntomarkkinahintaa koska me tuotamme asuntoja jotka lähtökohtaisesti ovat kohtuuhintaisia siis väitetään että olisivat kohtuuhintaisia

tilanne on erittäin vakava

useimmiten uhrin asianmukaisen suostumuksen katsotaan puuttuvan silloin kun tapauksessa on esiintynyt väkivallan käyttöä tai sillä uhkaamista

minä pidän erittäin hankalana koko tämän laajakaistahankkeen kannalta sitä että meillä on tämä riskianalyysi aikoinaan jätetty tekemättä sillä tasolla kuin se nyt tässä lakiehdotuksessa korjataan mutta se ei auta enää kuluttajia ja kuntalaisia siltä osin

myöskin oikeustapaukset ovat lähteneet siitä että pelkotila on yksi sellainen joka selkeästi ilmaisee vakavaa tekotapaa uhria kohtaan

mutta palataan edustajat tähän asiaan nyt tämän salin ulkopuolella sitten eli en lähde yksityiskohtiin mutta me olemme pyrkineet tekemään kaikkemme sen mikä voidaan yhteiskunnallisesti tehdä

ensinnäkin pyrimme siihen että tämä valtakunnallinen laajakaista matkaviestinverkossa tullaan ottamaan mahdollisimman nopeasti käyttöön

arvoisa puhemies

jos nyt sitten rangaistussäännöstö asetettaisiin suostumukseen pohjautuvaksi niin tietysti asiantuntijat ovat pelotelleet jo että tulisi vakavia kysymyksiä harkittavaksi miten esimerkiksi tällainen hiljainen suostumus tai minkälainen suostumus loppuviimeksi sitten olisi pätevä suostumus tämän tyyppisen rikoksen pohjalta

minä toivon että seuraava eduskunta kiinnittää huomiota siihen että me olemme yrittäneet tämän hännän jo hoitaa tässä vaiheessa kuntoon eli pitkän hännän sitten kun tämä hallituskausi loppuu

totta kai niiden seuraavien asuntojen jotka eivät edes esitäkään olevan rakennetut siltä pohjalta että se olisi kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa lähtökohtainen vuokra tulee olemaan vielä kalliimpi

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että olemme halunneet rajata tämän rakennuskauden pituutta maksimissaan viiteen vuoteen

nyt on vaan kysymys siitä millä keinoilla unioni ohjaa tätä kehitystä millä keinoilla me kansallisesti implementoimme nämä lainsäädäntöömme niin että me kaikkein parhaimmalla tavalla edistämme tätä tavoitetta

en usko että tämä on myöskään palvelus niille ihmisille jotka tämän eduskunnan oikeistosiipeä edustavat ei sen takia että me tuhlaamme veronmaksajan rahoja tavalla joka ei ole ollut aikaisemmin perusteltua mutta ei myöskään sen takia että me nostamme kaikkien suomalaisten asumisen hintaa sillä että me luomme mallin joka houkuttelee siihen että me emme pidä lähtökohtaisesti tätä tasoa riittävän alhaisena

lopuksi on todettava että pitkällä aikataululla viimeinen maili ja kesämökit niin kuin on tämä alkuperäinen linjaus tehty jo silloin minun aikanani tulevat tähän mukaan

mutta minusta kansalaisten oikeudentaju ei voi ymmärtää sitä että meillä on olemassa yksi raiskauksen laji joka ei kuitenkaan täytä näitä vahvemman raiskauksen kriteerejä

olen erittäin vakuuttunut että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on se josta pitää lähteä liikkeelle ja omalta osaltani tulen tuomaan niitä esityksiä

minusta esimerkiksi ed